mitä tulee sitten taas jatkokoulutukseen tämä kuvastaa sitä että työnantaja maksaa tai ihminen joutuu itse maksamaan sen jatkokoulutuksensa

kyllä tosiasia on se että opintoraha on sitä sosiaalista tukemista ja on täysin selvää että sitten kun muut tulot kasvavat sitä täytyy myöskin leikata

tietysti olennaista on ihan demokratiaprinsiipin perusteella se voidaanko aivan viime hetkellä seuraavan hallituksen lähes kaikki vapaat infrarahat sitoa yhdellä päätöksellä

täytyy sanoa että jokaisella hallituksella pitää olla oma toimintamahdollisuutensa silloin kun päätöksiä tehdään ja kuormasta ei kaiken kaikkiaan pitäisi syödä

mutta valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on yksi hyvin tärkeä asia johonka liikennejaostossa on paneuduttu ja se on hyötykustannus suhteen laskenta

tältä osin täytyy sanoa että pitäisi saada kyllä tietyt selkeämmät periaatteet kuin nykyisin ja niitä pitäisi johdonmukaisesti käyttää ja niin kuin täällä todetaan myöskin sellaiset periaatteet joissa otetaan joukkoliikenteen hyödyt ehkä nykyistä paremmin huomioon tältä osin

minun mielestäni henkilökohtaisen mielipiteeni mukaisesti pitäisi lähteä siitä että silloin kun hankkeita tehdään hyötykustannus suhteen pitää olla aina enemmän kuin yksi ja tässä suhteessa tuo tilanne on voi sanoa vähintäänkin epäselvä

tärkeätä on myöskin se että kun päätöksiä liikennehankkeista tehdään koska ne ovat kalliita ja niitä voidaan toteuttaa vain rajallinen määrä hankkeitten arviointimenettelyä kaiken kaikkiaan kehitetään siten että päätöksenteko voi perustua kokonaisvaltaiseen ja hankkeen vaikutus laajasti huomioon ottavaan arvioon

on kuitenkin syytä tässä yhteydessä todeta että olemme saaneet myöskin selvitystä uudesta teknologiasta ja sen käytöstä ja hyödyntämisestä siellä talvivaarassa ja pitäisin hyvin tärkeänä ja valiokunta pitää hyvin tärkeänä sitä että nämä uudet teknologiat ja niitten mahdollinen hyödyntäminenkin selvitettäisiin jos niillä voidaan saada sekä parempi tulos että myöskin alhaisemmat kustannukset

arvoisa herra puhemies pinnat keskityn lähinnä mietintöön ja kouluaine oli poissa vahingossa nyt he ymmärrä jätän valiokunnan mietinnön täysistunnon arvioitavaksi

no ongelma on se että viime aikoina ydinvoiman rakentaminen on hidastunut ja se on johtanut siihen että meillä käytetään niin sanottua vihreätä kivihiiltä varsin paljon tänä päivänä ja tietysti se lisää meillä olennaisesti päästöjä

esimerkiksi jos joku puolue hallituksessa tai eduskunnassa vastustaa ydinvoiman lisärakentamista ei ole mitään sanktioita sille vaikka halutaan rakentaa päästötöntä sähköntuotantokapasiteettia vaan sitä voidaan vastustaa ilman mitään seuraamuksia

tältä osin pitäisi kyllä miettiä että joitakin tehostimia pitäisi olla niin että jos joku haluaa ilman tukea rakentaa päästötöntä sähköntuotantoa niin sitä ei missään tapauksessa pitäisi millään tavalla pyrkiä estämään

tässä suhteessa täytyy sanoa että olisi hyvin tärkeätä että katsottaisiin että jos tehdään joitakin mekanismeja niin ne toimivat ihan rehellisesti avoimesti ja kunnolla ja niistä ei muodostu tämmöistä veroparatiisiongelmaa mikä meille kaiken kaikkiaan muuten on tullut

sitten lopuksi haluan vain todeta sen että se mikä on hyvin tärkeätä on se että kun rakennetaan sähköntuotantokapasiteettia niin tukia ei pitäisi maksaa koska ne aina vääristävät tilannetta vaan pitäisi pyrkiä suosimaan sellaista päästötöntä sähköntuotantoa johon tukia ei tarvita vaan joka mielellään maksaa veroa

kaivoslaki on suuri asia ja tärkeä asia ihan niin kuin me näemme tällä hetkellä suomeen voidaan luoda runsaasti työpaikkoja sekä kaivostoiminnassa että myöskin siinä toiminnassa jossa valmistetaan koneita ja laitteita joita käytetään näissä kaivoksissa

ja tässä kyllä asenteet paljastuvat

ja tänne säännökseen on myöskin laitettu erityinen kohta jossa annetaan mahdollisuus siirtää näitä asioita asianomaiselle viranomaiselle siellä käsiteltäväksi jotta asiat hoituisivat nopeasti

södermanin taitavan käden jälki takana näissä muutoksissa

ja olennaista on se että oikeusasiamiehen tehtävä pitää olla auttaa kansalaisia niin että kun on jokin ongelma oikeusasiamies miettii mitä voidaan tehdä jotta kansalainen pääsisi mahdollisimman nopeasti oikeuksiinsa ja pyrittäisiin pois sellaisesta byrokraattisesta käsittelystä että kantelu tulee sitä mietitään pohditaan pyydetään lausuntoja ja sen jälkeen aikanaan annetaan päätös jossa sitten otetaan oikeudellisiin kysymyksiin kantaa

ja tärkeätä olisi että jos ongelmia on sovinto voitaisiin mahdollisimman nopeasti saavuttaa kansalaisen ja asianomaisen viranomaisen välillä

tähän sisältyy myöskin kansallinen ihmisoikeusinstituutio ja on hyvä että se perustetaan ja että se perustetaan kohtuullisen kokoisena eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen

ja tässäkin suhteessa tulee muutos jossa lähdetään siitä että johtajaa ei valitse suuri sali vaan sen valitsee oikeusasiamies kuultuaan eduskunnan perustuslakivaliokuntaa ja uskon että tällä tavalla päädytään hyvään ratkaisuun

kunnan

olen kehityksensä lakiehdotukset sekä miten sanotun uuden lakiehdotuksen että eduskunta pysyisimme sekä sitrustekemässään päätöksessä

toiseen käsittelyyn ja ainoan käsittelyyn sen välityksen tarpeen

arvoisa puhemies

todellakin nämä pysäköinninvalvontaa koskevat lakiesitykset ovat herättäneet paljon keskustelua ja sen jälkeen kun presidentti on ottanut kantaa niin enää puuttuu että komission puheenjohtaja ja ykn pääsihteeri ottavat tähän kysymykseen kantaa ja antavat omia ohjeitaan millä tavalla asiassa pitäisi toimia

silloin jos joku pysäköi toisen tontille tai alueelle ja on merkitty kilvessä että pysäköinti tällä alueella maksaa niin ja niin paljon niin konkludenttisesti eli ilman kirjallista sopimusta mutta tahdonmukaisesti syntyy sopimus siitä että joutuu maksamaan siitä että pysäköi tuolle alueelle

mitä tulee sitten siihen josta tässä oikeastaan on kysymys kun katsotaan valvontamaksua ja pysäköintivirhemaksua niin oikeastaan hallituksen esityksessä yksityisestä pysäköinnistä suoritettavasta valvontamaksusta oli otettu käyttöön instrumentit jotka vastasivat hyvin pitkälti julkista pysäköintivirhemaksua ja tällöin syntyi kysymys siitä onko kyseessä julkinen toiminta ja onko kyseessä toiminta joka on julkista hallintotehtävää ja sen ydinalueella

perustuslakivaliokunnan kanta johdonmukaisesti tähän asti on ollut se että jos on kysymys hallinnollisesta rangaistuksesta kysymys on julkisesta hallintotehtävästä ja sen ydinalueesta

mutta se että asia oli hyvin lyhyesti ilmaistu perustuslakivaliokunnan lausunnossa johtuu siitä että tässä on hyvin pitkäaikainen perustuslakivaliokunnan käytäntö jota johdonmukaisesti on noudatettu

ja täytyy sanoa että vaikka mielestäni asiasta voidaan keskustella niin se että jos tästä pitkäaikaisesta käytännöstä olisi poikettu siinä tilanteessa varmasti olisi hyvin tarkkaan pitänyt perustella minkä takia on otettu toisenlainen kanta

kun perustuslakivaliokunta kuuli professoriasiantuntijoita niin voidaan sanoa että julkisoikeuden asiantuntijat olivat sitä mieltä että kyseessä on julkinen hallintotehtävä ja tässä järjestelytavassa on ongelmia

sen sijaan siviilioikeuden asiantuntijat ymmärsivät paremmin järjestelyä mutta totesivat nimenomaan että sen onko kyseessä julkinen hallintotehtävä vai ei julkisoikeudenasiantuntijat osaavat paremmin arvioida

ongelma hallituksen esityksessä oli nimenomaan se että yksityisestä pysäköinninvalvonnasta oli hallituksen esityksen perustelujenkin mukaan tehty julkisen hallintotehtävän kaltaista toimintaa ja se rinnastui lähestulkoon kaikilta osin julkiseen pysäköinninvalvontaan ajatellen ihan jo seuraamusmaksun eli valvontamaksun suuruutta

tämä johti siihen että perustuslakivaliokunta katsoi että tällä tavalla yksityistä pysäköinninvalvontaa ei voida järjestää ja valiokunnan lausunnossa on selvästi osoitettu millä tavalla se voidaan järjestää niin että se täyttää perustuslain asettamat vaatimukset

erityinen ongelma tässä oli sitten vielä se että siellä oli tämä valvontamaksu ja perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä todennut että hallinnollisen seuraamuksen määräämiseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä

myöskin oikeuskielessä on otettu sama kanta joten loppujen lopuksi ei voitu päätyä mihinkään muuhun lopputulemaan kuin siihen että tällainen valvontamaksu on merkittävää julkisen vallan käyttöä ja siinä muodossa sitä ei voitu hyväksyä

nyt olennaista on se että yritettäisiin pitää lyhyen aikaa status quo tilanne sellaisena kuin se on mutta on toivottavaa että heti vaalien jälkeen vielä kesäkuussa hallitus antaisi uuden esityksen jolla tämä yksityinen pysäköinninvalvonta laitetaan kuntoon sillä tavalla kuin perustuslakivaliokunta on lausunnossaan osoittanut

jos sitten alettaisiin kuluttajansuojalakia käyttää hyväksi niin täytyy sanoa että se saattaa johtaa siihen että syntyy aika suuria vaikeuksia sen esityksen tekemisessä ja se saattaa sitten viedä pidempään

täytyy sanoa että tämä oli kyllä jossain määrin ongelmallinen ja täytyy sanoa että sitä jouduttiin pitkään pohtimaan mutta lopulta päädyttiin siihen että kuitenkin tämä esitys voidaan tässä esitetyssä muodossa lopultakin hyväksyä

tietysti elinkeinonharjoittajat voidaan tietyissä tilanteissa asettaa parempaan asemaan mutta tietysti tässäkin täytyy olla tietty kohtuullisuus ja suhteellisuusperiaate kun näin tehdään

täytyy sanoa että kun sitten asetetaan ammattikalastajat eri asemaan asetuksen antajan harkintavaltaa rajoittavat kyllä tietyt seikat

vielä lopuksi täytyy todeta että tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei ole kiinnitetty huomiota kalastusoikeuksien myymiseen mutta se on hyvin mielenkiintoinen kysymys

kalastusoikeuksista saadut tulot tulevat suomessa valtion organisaatiolle tai sen määräämälle organisaatiolle ruotsissa maanomistajalle

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnassa on ollut selkeä linja että on pyritty edistämään nimenomaan sellaisia infrahankkeita jotka palvelevat teollista tuotantoa ja teollisuutta ja muun muassa äänekoski on tällainen hanke

sen sijaan mitä tulee esimerkiksi helsingissä sijaitsevaan joukkoliikennehankkeeseen niin tietysti se ei tuo kasvua oikeastaan muulta osin kuin sen rakentamisen osalta ja tietysti on tiettyä henkistä köyhyyttä mitä esiintyy jossain määrin että ajatellaan että tiehankkeita tekemällä työllisyys paranee

pisarankin osalta olennaista on se että on tietty selkeä järjestys missä hankkeet pitäisi toteuttaa että ne voidaan tehdä järkevästi eli ensimmäinen hanke on nimenomaan pasilan ratapiha ja sen kuntoon saattaminen

nythän järjestelmä on semmoinen että voidaan ottaa suhdanteet paremmin huomioon koska osa menoista nimenomaan sosiaaliturvan menoista jotka johtuvat työllisyystilanteesta ovat kehysten ulkopuolella

jatkossa pitäisi ehkä huomattavasti tarkemmin katsoa että kun meillä on tiettyjä menoeriä niin mikä niiden menoerien kasvuvaikutus on mikä niiden vaikutus sitä kautta on työllisyyteen ja pyrkiä suojelemaan niitä ja säästöt kohdistaa erityisesti sellaisiin menoihin joitten kasvuvaikutus on hyvin vähäinen

tämmöinen spekulaatio on täysin virheellistä

demarit puhuvat kyllä nuorten työttömyydestä mutta hallitus teki tälle keväälle nuorten lisätyöllisyysbudjetin jolla tuhansia toistakymmentä tuhatta työpaikkaa luotiin nuorille

hän on osoittanut että yksittäisellä kansanedustajalla voi olla merkittävää vaikutusvaltaa toiminnallaan täällä salissa mutta haluan todeta että hän on myöskin ollut erinomainen valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtaja ja pitänyt liikenneasiat kyllä hyvin pitkälti hallussaan ja hänen perintöään on nimenomaan tämä teollisuusmyönteinen liikennepolitiikka

on erittäin hyvä ja jopa välttämätöntä että tämä eduskunta arvioi sekä vaalirahoituksen että myöskin rikoslainsäädännön kansanedustajien toimien osalta ja nimenomaan lahjonnan osalta

huomennahan vaalirahoituspaketin toinen osa jossa ensi sijassa keskustellaan puolueitten rahoituksesta mutta myöskin yksittäisten ehdokkaitten rahoitusta on tulossa ensimmäiseen käsittelyyn täällä salissa ja voidaan sanoa että tämän jälkeen vaalirahoitussäännökset ovat meillä varsin hyvällä tolalla

mitä tulee sitten rikoslakiin niin tältä osin täytyy sanoa että viime vaalien yhteydessä nähtiin varsin erityinen näytelmä joka liittyi tähän niin sanottuun nova groupiin

tältä osin voidaan sanoa että kyseessä oli nimenomaan se että ryhmä liikemiehiä pyrki ostamaan vaikutusvaltaa ja se näkyi eräässä televisio ohjelmassa jossa eräs henkilö kertoi että hänellä on hyviä ystäviä hallituksessa ja vaikutusvaltaa mikä osoitti sen motiivin mikä lahjoittajilla tässä tilanteessa oli

tietysti merkittävää on myöskin se että on sanottu että tuossa yhteydessä pyrittiin vaikuttamaan hallituksen kokoonpanoon

mutta silloin kun tähän yhdistyy henkilöllä tietysti omia taloudellisia intressejä jotka kohdistuvat lähinnä kaavoitukseen voidaan sanoa että silloin mennään jo varmasti aika lähelle tuota korruption rajaa ja tietysti vähän myöskin sillä minkälaisia toimintatapoja nuo lahjoittajat soveltavat on varmasti jonkinlainen merkitys kun asioita kaiken kaikkiaan arvioidaan

mitä tulee sitten tähän hallituksen esitykseen niin olen sitä mieltä että asia täytyy erittäin huolellisesti arvioida lakivaliokunnassa ja myöskin perustuslakivaliokunnassa perusoikeuksien kannalta

tärkeätä on kuitenkin se lähtökohta että todetaan että kansanedustaja ei ole virkamies

pitää muistaa se että virkamies soveltaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja on sidottu siihen lainsäädäntöön mutta lainsäätäjä tekee sitä lainsäädäntöä

tietysti perustuslakivaliokunnan kannalta ongelmallista on se jos sananvapautta loukataan ja se merkitsee sitä että täysin normaalin laillisen lobbauksen täytyy tässä yhteiskunnassa olla mahdollista

täällä on käyty erittäin mielenkiintoinen periaatteellinen keskustelu yksityisyyden suojasta ja minusta tämä on erittäin hyvää parlamentaarista keskustelua jossa erilaiset argumentit tulevat esille

toinen tärkeä asia on se että säännöksen pitää olla tarkkarajainen ja se tarkoittaa sitä että etukäteen pitää voida tietää se onko toiminta rangaistavaa vai ei

tietysti myöskin pitää ottaa huomioon se että kansalaisilla on oikeus lausua mielipiteensä eduskunnassa ja se vapaus jokaisella edustajalla pitää olla

tietysti silloin kun puututaan mehän puutumme jatkuvasti melkein kaikessa lainsäädännössä perusoikeuksiin täytyy noudattaa tiettyjä periaatteita

muistan kun grecossa käytiin keskustelua ja siellä viitattiin siihen että tuon säännöksen sanamuodon pitäisi olla mahdollisimman lähellä tuota varsinaista sopimusta ja siinähän puhutaan perusteettomasta edusta

sitten myöskin pitää arvioida siinä yhteydessä rekisterien tavoitetta henkilötietojen sisältöä ja niiden merkitystä ja käyttötarkoitusta mihin käyttötarkoituksiin niitä käytetään

perustuslakivaliokunta joutui hyvin tarkkaan miettimään sitä että oikeus pitää turvata tavalla jolla pidetään huolta siitä että suomi ei saa kielteistä päätöstä euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta

jos puhutaan vieraanvaraisuudesta niin se pitäisi mahdollisimman tarkkaan kyllä sitten joka tapauksessa määritellä ja ehkä olisi parempi se että se määriteltäisiin jo lakivaliokunnan mietinnössä tästä asiasta kuin että sitten eduskunta tekee omia eettisiä koodejaan

and marper v

siinä tämän tyyppisiä asioita oli käyty lävitse ja kohta kohdalta tuota tuomiota arvioimme ja sen vaikutusta myöskin tähän hallituksen esitykseen

passia haettaessa tosiaan sormenjäljet tallennetaan passin teknisen osan lisäksi myös poliisin ylläpitämään rekisteriin eli passiin tulee tuo sormenjäljen kuva ja kun sitä sitten verrataan koneessa henkilön sormenjälkiin niin todetaan että passin osalta kaikki on kunnossa

sitten täällä sanotaan myöskin että asian päättäminen on muuttunut tavoitteen saavuttamiseksi ja se on tietysti jossain määrin yleisempi sanonta ja mielestäni sitäkin pitää vielä sitten täsmentää silloin kun on tietty asia johon pyritään vaikuttamaan asia on selkeämpää

mutta jos puhutaan poliittisista tavoitteista niin mielestäni siihen pitää voida vaikuttaa ja jos sillä tavoitteella on sitten selviä taloudellisia intressejä tai johonkin tiettyyn hankkeeseen liittyviä intressejä niin silloin siinä on tietty kytkentä mutta tuota sanamuotoa pitää mielestäni harkita

tietysti sinänsä on niin kuten hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan että jotta voidaan estää tiettyjä rikostilanteita jotta passin myöntämiseen liittyvä tunnistaminen voidaan luotettavasti hoitaa jotta henkilöllisyys voidaan turvata ja jotta identiteettivarkauksia voidaan välttää niin sinänsä voidaan ajatella että on perusteltua että on rekisteri ja sitä kautta estetään se että joku toinen voisi kaapata toisen henkilöllisyyden tai saada kaksi passia esimerkiksi tietyssä tilanteessa

se heikkenee tai horjuu

lehti joka oli täällä suomen yrittäjien puheenjohtaja useamman vuoden ajan ollessaan kansanedustajana ja varmasti ei ollut tässä suhteessa riippumaton mitä tulee yrittäjätoimintaan

tietysti olennainen kysymys on se käykö sillä tavalla tässä että perustetaan rekisteri jota käytetään alkuvaiheessa hyvin rajatusti lähinnä vain passin hakemistilanteissa ja joissakin muissa tilanteissa ehkä ja sen jälkeen tuo käyttötarkoitus olennaisesti laajenee

zyskowicz sanoi äänestäjistä mutta erityisesti on sitten omasta puolueestaan riippuvainen ja monista lähellä olevista sidosryhmistä riippuvainen ja täyttä riippumattomuutta oikeastaan kenelläkään kansanedustajalla ei ole

tietysti olisi tärkeätä se että jos on tarkoitus käyttää rekisteriä jossain määrin laajemmin lainsäätäjä tietää jo rekisteriä perustettaessa että tämä on tarkoitus

tärkeätä on se että ainakin kuvataan sitten mietinnön perusteluissa se mitä sillä tarkoitetaan koska perustuu kun tänne on kirjoitettu niin en ole aivan tyytyväinen niihin perusteluihin jotka tänne on kirjoitettu